tässä minun henkilökohtainen kantani on että olisi hyvä että me voisimme tätä parlamentaarista yhteistyötä ulottaa myös tähän aluehallinnon uudistukseen

ainakin itse ajattelen niin että kun on suuria uudistuksia käsissä niin meidän pitää yli puoluerajojen hakea sellaisia ratkaisuja että nämä meidän uudistukset ja hallinnollisetkin uudistukset pystyvät kantamaan sitten pitkälle tulevaisuuteen että niitä ei tehdä vain muutamaksi vuodeksi kerrallaan

mutta erityisesti haluan kysyä ministeri kiurulta siitä kun tämän vuoden alussa jo ensinnäkin tämä päivähoito siirrettiin opetus ja kulttuuriministeriön alaisuuteen ja kotihoidon tuki jätettiin sosiaali ja terveysministeriöön

nyt tämän nykyisen uuden taksilain mukaan asemapaikka on vain se yksi kunta

eli katsoimme että vaikka tätä lakia toteutetaan siellä kunnissa niin jatkossakin tulee olemaan asioita liittyen muun muassa ikäihmisten itsemääräämisoikeuteen joista tulee varmasti tulkinnallisia tilanteita ja olisi hyvä että meillä olisi valtakunnallinen vanhusasiavaltuutettu joka pystyisi ottamaan kantaa ja olemaan ikäihmisten ja vanhusten aito valtakunnallinen puolustaja heidän asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä kysymyksissä

nyt sitten kuten tässä jo edustaja sarkomaa toi esille tämä varhaiskasvatuslaki jota ollaan uudistamassa vihdoin vihdoin ja vihdoin pitäisi saada valmiiksi ensi vuonna mutta nyt te kuitenkin olette suostuneet siihen että sekä kotihoidon tukea leikataan että päivähoito oikeutta kavennetaan

tässä yhteydessä totean vielä näistä itsehallintoalueista

tänä aamuna olen laittanut lääninhallitukselle tästä ohjeistuskirjeen eli katsomme ensin niin että se lähtee sieltä kautta liikkeelle ja lääninhallitukset ovat niitä toimijoita

hallituksen toiminta on suuri pettymys takuueläkeläisten kannalta

ensinnäkin näistä kuntien tehtävistä ja velvoitteiden karsimisesta mistä muun muassa edustaja katainen kysyi totean sen että työ siinä on aloitettu ja on tarkoitus että syyskuun budjettiriihessä pystymme tekemään tämmöisen toimenpideohjelman siitä miten sitä viedään eteenpäin

meillä on paikallinen taso kunta meillä on aluehallinto kansanvaltaisesti toteutettuna maakuntahallinto ja sitten kolmantena valtiovalta ja me täällä eduskunnassa

näitä esimerkkejä on eri puolilta suomea tullut

mitä tällä varhaiskasvatuslain uudistamisella enää tehdään

mikä sen työksi enää jää

jääkö sen työksi etsiä vain perustelut näille leikkauksille

tuolla asiantuntijakuulemisessa tuli esille että muun muassa professori sirkka liisa kivelä edelleenkin katsoo että olisi ollut erittäin hyvä jos tällainen vanhus asiavaltuutetun tehtävä olisi nyt pystytty perustamaan

tulemme tämän hallituksen esityksen kakkoskäsittelyssä esittämään eduskunnalle lausumaa jossa vaadimme riittävän tasoista perusturvaa ja myös sitä että hallitus toisi vielä tämän syksyn aikana takuueläkkeen korottamisesta esityksen tänne eduskunnan päätettäväksi

sitten meillä on kaksi pykälämuutosta jotka tulen tämän lain yksityiskohtaisessa käsittelyssä sitten esittämään mutta esittelen ne myös tässä nytten

minusta on hyvä että me näemme kuntapäättäjät meidän kumppaneina eikä niin että me ohjaamme vain täältä vaan että tämä on aitoa vuorovaikutusta

haluan tässä vielä todeta sen että kun puhutaan indekseistä silloin on samalla syytä puhua myös itse perusturvasta ja erityisesti perusturvan tasosta

on totta että sitä on erittäin vaikea määritellä mutta tähän pykälään on jätetty eräs sana joka mielestämme on erittäin huono

pidän erittäin hyvänä niitä kuntia ja kuntapäättäjiä jotka ovat jo lähteneet aivan itse tekemään tämmöistä toimintavapautta ja hakemaan uusia toimintatapoja

me kaikki tiedämme sen että toimeentulotuki on viimesijainen turva ja olisi tärkeää että perusturva olisi kaikilla ihmisillä sellainen että sillä pystyisi tulemaan toimeen

haluaisin palata näihin rakenneuudistuksiin ja olen aika varma että pääministeri ajattelee sillä tavalla että tämä eläkeuudistus on yksi keskeinen osa tätä rakennepakettia

keskustan mielestä sana rappeutuminen ei ole kyllä asianmukainen vaan olisi pitänyt korvata sanalla heikentyminen

sen ensimmäinen edellytys oli että saatiin tämä palkkaratkaisu aikaan eli neuvottelut toivottavasti pääsevät käytiin ja työmarkkinajärjestöjen pitäisi saada tulevan vuoden aikana sitten neuvottelutulos solmittua

kaikista heikoin meidän perusturvammehan on kansaneläkkeen saajilla ja sitten tietysti äitiys isyys vanhempainrahoissa pienimmissä ja sitten sairauspäivärahassa

me olemme sitä mieltä että tässä pykälässä olisi pitänyt sanoa selkeästi että vanhusneuvostoissa tulee olla edustettuina kunnassa toimivat keskeiset eläkeläisjärjestöt

itse pohdin sitä että kun on nähty miten vaikeita nämä palkkaratkaisut ovat eilen saatiin päätös kahdestakympistä kaksi vuotta keskusteltiin koulutussopimuksen sisällöstä mitä se tarkoittaa tämä eläkeuudistus on paljon vaikeampi asia

arvoisa puhemies

kuten tässä jo edellä pääministeri toi esille meillä on tarkoitus tämän kesän aikana hioa näitä meidän strategisia kärkihankkeitamme ja myös näitä reformeja uudistuksia kuten aluehallintouudistusta ja varmaan alkusyksystä voimme kertoa tietyllä tavalla niitä askelmerkkejä ja työsuunnitelmaa miten menemme niissä eteenpäin

onhan se esimerkki sellaisesta huonosta lainsäädännöstä jota ei pitäisi tehdä

sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet tietävät että tämä oli myös eläkeläisjärjestöjen yhteistyöjärjestön eetun toivomus mutta tämä muutos ei kuitenkaan hallituspuolueille käy

arvoisa puhemies

ei ole järkevää että lapsilisää leikataan

tämä hallituksen esitys oli muutama viikko sitten täällä salissa lähetekeskustelussa ja silloin siinä keskustelussa kiinnitin erityistä huomiota siihen että tässä siirretään raha automaattiyhdistysten tuotosta tehtävä rahanjako sosiaali ja terveysjärjestöille valtioneuvoston yleisistunnolta sosiaali ja terveysministeriön tehtäväksi ja siitä käytiin jonkinasteinen keskustelu siinä lähetekeskustelussa

on kysymys siitä sidotaanko eläkkeelle jääminen kokonaisuudessaan eliniän kasvuun mitä ovat työeläkemaksut mahdollisesti emu puskurit mitä niille tehdään

joustavammat mallit sovittaa yhteen sosiaaliturvaa ja työtä ovat entistä tärkeämpiä

toivottavasti hyvät valiokuntakollegat ette tykkää huonoa mutta tämä tilanne meni minun mielestäni vielä hieman sekavammaksi kun nyt tänne mietintöön laitettiin että pitää turvata vanhusjärjestöjen asema

voidaan nostaa tupakkaveroa esimerkiksi sillä summalla tai sitten peruutetaan tämä kotihoidon tuen leikkaus ja sitä kautta saadaan kompensoitua se

kysyisin sitä millä tavalla te aiotte vauhdittaa sitä että työmarkkinajärjestöt saavat sopimuksen tästä aikaiseksi ja annatteko te mandaatin sosiaali ja terveysministeriölle kirjoittaa jo tämän hallituksen aikana hallituksen esityksen tästä asiasta

arvoisa puhemies

ja kun eläkeläisjärjestöt olivat meitä lähestyneet niin epäilen että siellä kunnissa aletaan käydä keskusteluja nyt siitä ketkä siellä ovat mukana vanhusjärjestöt vai eläkeläisjärjestöt vai päätetäänkö niistä paikoista vain puhtaasti aina kuntavaalien tuloksen perusteella

arvoisa puhemies

mitä sitten tulee perustulokokeiluun josta puheenjohtaja sipilä viime viikolla esitti että sitra tekisi tämmöisen kokeilumallin ja seuraava hallitus voisi siitä päättää niin se on minusta oikeantapaista että haetaan niitä keinoja joilla sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamista voidaan tehdä

nyt hallituksella on hallitusohjelmaan kirjattu että me haemme sellaisia säädöksiä joilla kokeilujen järjestäminen tulee helpommaksi ja toivon että eduskunta haluaa olla tässä työssä myös mukana ja suhtautuu siihen positiivisesti

hänhän on ollut siinä virassaan nytten seitsemän vuotta ja puuttunut minusta olennaisella tavalla nimenomaan tähän lapsen aitoon kuulemiseen

ylihuomenna torstaina kehysriihessä te jaatte tämän loppuvaalikauden rahat ja tässä keskustelussa ei tullut selvää siitä aiotteko te leikata kotihoidon tukea vai ette

siitä kertoo myös tämä tänään julkistettu nuorten omalla äänellä kertova julkaisu jossa on todellakin näitä ohjeita siitä miten nuoret suosittavat lastensuojelun ja sijaishuollon kehittämistä ja sitä laatua

minusta on kyllä aivan erikoista että hallitus päättäessään tästä asetuksenanto oikeudesta budjettiriihen yhteydessä ei tarkistanut sitä voiko asetuksella tällaisesta asiasta säätää

itsekin siihen yhdyn ja muutenkin tämä meidän valiokunnan mietintö on yksimielinen mutta korostan sitä että se on todellakin valtavan iso päätös

itse ajattelen sillä tavalla että meillä pitäisi löytyä tässä maassa rohkeutta tehdä myös kokeiluja joilla aidosti voitaisiin ratkaista tätä sosiaaliturvan ja työtulon yhteensovittamista

mitenkä on tämä indeksiasia kun viime vaalikauden loppupuolella keskustavetoinen hallitus sitoi nämä perusturvaetuudet indeksiin

minä ymmärrän sen kun muistan minkälaista kiihkoista keskustelua oli hallitusryhmien ja hallituspuolueitten sisällä tästä asiasta elokuussa ja vähän myöhemminkin mutta siitä huolimatta ei voi olla sillä tavalla että poliittisen kompromissin tarve ja halu menevät juridisen ja perustuslaillisen tarkastelun ohi

no sitten totean sen että myös meillä aikuisilla on aikamoista asenneongelmaa siinä että meillä helposti ajatellaan niin että heihin jotka ovat sijoitettuja lapsia olleet me saatamme suhtautua ikään kuin vähän pelokkaasti ja tulee semmoinen ennakkoleima tässä julkaisussa nämä nuoret myös siitä puhuvat kun meidän ehkä tulisi kuitenkin ajatella heitä ensisijaisesti tavallisina lapsina ja nuorina ja sitä kautta laajemmin katsoa heidän elämäntilannettaan

toki tämä käy siellä rahakunnassa eli rahakunta puoltaa sitä ja tämä oli minusta hyvää lisäinformaatiota mitä me kaiken kaikkiaan saimme

eli tällä hallituksen esityksellä on tarkoitus tässä todellakin joustavoittaa raha automaattiavustusten hakumenettelyä päätöksentekojärjestelmää yksinkertaistaa ja siirtää delegoida ikään kuin nykyään voimassa olevan lain tasolta alemmille tasoille ja tämä lienee hyvä asia

nyt toivon että täällä sekä meidän edustajien että erityisesti hallituksen piirissä katsottaisiin myös tarkasti sitä mitkä ovat asioita joista voidaan säätää asetuksella ja mitkä vaativat lain tasoisen säätämisen

minä ajattelen sillä tavalla että lastensuojelun hyväksi ei voi tehdä liikaa työtä ja olen ollut vähän hämmästynyt ja vähän pahoittanut mieltäkin siitä keskustelusta mitä viime viikkoina on käyty tämän presidentti niinistön ihan tavallisia asioita aineiston osalta

korostimme valiokunnassa sitä että ei saa tulla lisää hallinnollista taakkaa näille järjestöille jotka hakevat avustuksia

tämä on erityisen tärkeää että me pidämme myös huolta siitä että sellaiset pienet järjestöt eivät tukehdu siihen hakemusmenettelyyn tai sitten jälkikäteiseen raportointimenettelyyn tämän avustuksen osalta

minusta tähän maailmaan ja suomeen mahtuu sekä että monenlaista lastensuojelutyötä mutta siitä olen huolissani onko meillä riittävästi resursoitu myöskään siellä ministeriössä lastensuojeluun ihmisiä

ylipäänsä on tärkeää että me katsomme niin että kun raha automaattiyhdistyksen avustukset ovat äärimmäisen tärkeitä sosiaali ja terveysjärjestöjen toiminnan kannalta ehkä yhä tärkeämpiä vielä tänä päivänä ja tulevaisuudessa koska kuntien mahdollisuus tukea järjestöjä on erittäin pieni niin meillä säilytetään tämä hyvä käytäntö että avustukset ja tarve lähtee sieltä järjestöistä käsin on tämä järjestölähtöisyys eikä niin että järjestöjen avustamisesta tulisi ikään kuin julkisia palveluita täydentävää toimintaa

suomella on jääntaju ja se tarkoittaa konkreettisesti sitä että meillä rakennetaan jäänmurtajia ja osataan operoida niillä erittäin hyvin

nyt täällä jo keskustelussa aiemmin on tullut esille tämä meidän arktisen meriteollisuuden tulevaisuuden epävarmuus ja haluan palata tähän kysymykseen

haluan kuulla pääministeriltä vastauksen siihen miten te todella turvaatte sen että jatkossakin suomalainen jäänmurtajien suunnitteluun rakentamiseen ja operointiin liittyvä meriteollisuus todellakin säilytetään

arvoisa puhemies

te ministeri räsänen sanoitte todellakin eilen a studion haastattelussa että liikkuvan poliisin lakkauttamisessa on kyse vain hallinnollisesta uudistamisesta

en pidä hyvänä sitä että meillä lähdettäisiin vapauttamaan rahapelitoimintaa ja pidän ongelmallisena sitä jos näitä raha automaattiyhdistyksen tuottoja siirrettäisiin yhä enemmän valtion budjetin katteeksi

minusta on kyllä erikoista että näette sen vain tällaisena hallinnollisena uudistamisena kun monet asiantuntijat ja monet edustajat täällä salissa näkevät sen niin että tässä mennään selkeästi myös liikkuvan poliisin toimintojen ja tehtävien hoidon alueelle

mitä sitten tähän hallintoon tulee niin en ole täysin varma yksinkertaistetaanko ja virtaviivaistetaanko tässä hallintoa

sen takia tarvitaan sitä että omaishoito siirretään kelan vastattavaksi kun kunnat eivät sitä itse näköjään pysty kunnolla hoitamaan

totean omaishoidon osalta että silloin kun olimme sosialidemokraattien kanssa hallituksessa liisa hyssälän johdolla hänen ollessaan ministerinä laadittiin omaishoidon tuesta ensimmäinen laki ja se oli minusta hyvä teko ja nyt olisi johdonmukaista että samaan aikaan kun vanhuspalvelulakia ollaan viemässä eteenpäin omaishoidon tuki siirrettäisiin kelalle

minä ainakin itse ajattelen sillä tavalla että vähintä mitä nyt pystymme tekemään on se että todellakaan raha automaattiyhdistyksen tuottojen osalta ei tehdä uusia leikkauksia että niitä siirrettäisiin muun budjetin katteeksi ja sitten se että pidetään siitä kiinni että tätä arpajaisveroa ei nosteta

sitä kautta voidaan turvata se että omaishoitajat ovat keskenään tasavertaisessa asemassa kotipaikkakunnastaan riippumatta

on outoa että meille perustellaan sitä että leikkaukset eli nämä saatavat säästöt lopettamiset ja lakkauttamiset tekisivät palveluista paremmat ja sisäinen turvallisuus lisääntyisi

ensinnäkin totean kyllä edustaja myllerin ja myös edustaja koskisen puheenvuoron osalta että turha on jälkikäteen ihmetellä mitenkä nämä rajat siellä itä suomessa menevät kun te riemumielin ensin tämän vaalipiiriuudistuksen täällä muutama kuukausi sitten hyväksyitte

olisi varmasti hyvä että suoraan sanoisitte sen että kysymys on siitä että tämä hallitus ei osoita riittävällä tavalla rahoitusta poliisin ja sisäisen turvallisuuden määrärahoihin ja sen takia nyt sitten ajetaan tiukasti tätä liikkuvan poliisin alasajoa

millaisena hallitus sen kaiken kaikkiaan näkee

nyt tämän kahden vuoden osalta meillä on monia esimerkkejä jotka osoittavat että tämän hallituksen punainen lanka tai minkä värinen lanka tahansa on se että keskitetään ja tehdään suuralueita

arvoisa puhemies

on tehty suurkuntia halutaan tehdä sote vastuukuntia ja suurvaalipiirejä ja itä ja pohjois suomesta kohta viedään vankilatkin pois

mitä tarkoittaa esimerkiksi kun malmin toimitalosta luovutaan ja mihin ne henkilöt sieltä tulevat töihin ja niin päin pois

kysyisin ministeri virkkuselta sitä kun keskuskaupunkeja kehitätte ja haluatte kehittää ja maakuntia laitetaan alas mikä on teidän henkilökohtainen kantanne maakunnallisuudelle maakuntien roolille jatkossa ja miten aiotte vahvistaa maakuntien päätöksentekoa

arvoisa puhemies

tiedän myös että sekä sosiaali ja terveysvaliokunta että eduskuntakin ovat lukuisia kertoja tuoneet esille tämän että on niin sanotusti vaikeasti yhteensovitettavissa asumisperusteinen sosiaaliturva ja työperusteinen sosiaaliturva

jo tuossa debatissa totesin sen että itse kannan erityistä huolta liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön toteutumisesta tulevaisuudessa

kuulun niihin joitten mielestä on ongelma se että osallisuus ja demokratia tahtovat kasaantua ja keskittyä hyväosaisille voimakkaille ja vahvoille niille joilla on muutenkin aika hyvin asiat ja sitten ne kärsivät joilla on muitakin ongelmia

sen vuoksi tämä asia on ollut lukuisia kertoja myös tuolla valiokunnassa esillä ja olemme siitä suurelle valiokunnalle lausuneet ja myös niissä mietinnöissä joissa tätä asiaa on sivuttu

mutta kun on tämä niin sanottu siirtyen vaihdettava siirtymävaihe mennyt ohitse niin on erittäin suuri riski että sitten pikkuhiljaa käy niin että liikennevalvontaan keskittyvät poliisihenkilöt alkavat tehdä poliisipäällikköjensä heille muihin tehtäviin osoittamia töitä

minä pitäisin sitä tärkeänä että sekä meillä kansallisesti että myös muissa eu jäsenmaissa ja myös komissiossa europarlamentissa käytäisiin semmoista järkiperäistä keskustelua tästä juuri sen takia että ei tule enempää ongelmia ja ei tule tämmöisiä asenneongelmia vaan me pystymme näistä asioista rauhallisesti keskustelemaan

demokratiaa ja kansanvaltaa ei voi omia yksikään puolue se kuuluu meille kaikille ja silloin pitää löytää myös omia yhteisiä näkemyksiä sellaisia yhteisiä näkemyksiä joilla sitä aidosti edistetään

liikkuva poliisi eli lentävät ovat pitäneet erityisen huolen erityisesti taajamien ulkopuolisesta liikennevalvonnasta ja nyt on kysymys siitä että erityisesti siellä taajamien ja kaupunkien ulkopuolella tämä liikennevalvonta tulee vähenemään

historiahan on tuonut sen että nyt on eräiltä osin kovaakin keskustelua siitä onko niin sanottua sosiaaliturismia ja väärinkäytöksiä ja minkä verran

mihin te aiotte vielä tässä loppuvaalikaudella keskittyä

raskaan lii kenteen valvonta vaatii erityisosaamista ja isot operaatiot tosiaankin paljon osaavia poliiseja poliisimiehiä ja naisia

silloin kun euta muodostettiin oli kuusi hyvin samanlaista jäsenmaata aloittelemassa yhdessä ja oli aivan selvä asia että vapaa liikkuvuus on yksi näitä tärkeimpiä perusoikeuksia

isoissa valtakunnallisissa alueellisissa raskaan liikenteen valvontaoperaatioissa on todellakin etu että lpllä on ollut keskitetty valtakunnallinen johto

arvoisa puhemies

pidän kyllä kansanvallan kannalta erittäin hyvänä että täällä ovat myös edustajat paloniemi puumala ja vehviläinen koska tämä keskustelu ja edellinenkin puheenvuoro kertoi siitä miten tässä pidetään tätä esitystä niin kymppi plus arvoisena että tässä ei ole yhtään minkäänlaista virhettä

on surkeaa että samaan aikaan kun hallitus haluaa teillemme suuret superrekat uusien painojen ja mittojen myötä se ajaa liikkuvan poliisin alas

se olisi todella tarpeen ja tärkeä hanke

alkuvaalikaudella liikenneministeri kyllönen oli erittäin tiukasti liikkuvan poliisin lakkauttamista vastaan mutta nyt on myöntynyt kannattamaan lakkautusta

näyttää siltä että liikenneministeri ja liikenne ja viestintäministeriö ovat tyytyneet siihen että saavat olla yhdessä sisäministeriön kanssa määrittelemässä vuosittaiset liikenneturvallisuuteen liittyvät tulostavoitteet

sekä tässä teidän mietinnössänne että myös selonteossa kannanotot ovat hyvin yksisuuntaisia ja tämä ei ole salaisuus että valtiovarainministeriö ei ole halunnut että tämmöisiä menettelyjä otetaan kesken vaalikauden käyttöön

minusta nyt on tärkeää kun aletaan olla vaalikauden puolivälissä että meillä tehdään perusteelliset selvitykset ja kun tiedätte että valtiovarainministeriö näitä selvittää ja siellä on se työryhmä niin täältä myös aika tavalla niin kuin kärppänä valvotaan sitä selvitystyötä ja muistutetaan että se aidosti myös tehdään

edelleen korostan sitä että meidän on pidettävä kiinni omasta asumisperusteisesta sosiaaliturvasta puututtava väärinkäytöksiin mutta semmoisena pitkänä juoksuna kun lähdetään taas uudelle eurokaudelle on se että pääosin verotus sosiaaliturva mukaan lukien eläkkeet säilytetään meidän omissa käsissämme